euroalueen talouden ja rahoitusmarkkinoiden luottamuksen palauttaminen vakauttaminen ja uusien kriisien ehkäiseminen on täysin välttämätöntä muuten alueen talous ja uskottavuus kärsivät sellaisen kolauksen että sitä tämä talousalue ei kestä suomi mukaan lukien

ollaan ajauduttu tilanteeseen että meillä toisaalla maassa jatkuvasti asumisen hinta kallistuu jopa sietämättömälle tasolle tavallisten suomalaisten työtätekevien perheiden osalta ja toisaalla maassa meillä asuntojen hinnat ja arvot ja samaten kiinteistöjen arvot alenevat alenemistaan

siksi jos missä niin tässä asiassa pääministeri vanhanen ja koko hallitus ansaitsevat kyllä kiitoksen siitä että hallituksen puolella on oltu aktiivisia ja suomalaista mallia rahoitusmarkkinoiden valvonnasta ja säätelystä on viety eurooppaan ja se näkyy nyt niissä tuloksissa joita on vihdoin viimein aikaansaatu

puhemies

on pystytty enemmän valvontaa saamaan aikaan on pystytty saamaan sanktioita aikaan ja niistä keskusteluja aikaan ja on välttämätöntä ja väistämätöntä että ne myöskin toteutetaan

täällä ministeri kiuru totesi omassa puheenvuorossaan että yhteiskunnan ei pidä määritellä eikä valita missä ihmiset saavat asua vaan he saavat itse päättää oman asuinpaikkansa

silloin me ampuisimme vahvasti omaan jalkaamme ja sitä me emme myöskään varmasti halua

todellisuudessa yhteiskunta rajoittaa asumisen valintamahdollisuuksia merkittävällä tavalla ja yksi niistä on äsken mainittu aluekehitys ja aluepolitiikan puute

toinen on se että asetetaan jatkuvasti uusia rajoitteita haja asutusalueilla kaavojen ulkopuolella tapahtuvalle rakentamiselle tämä mielestäni täysin perusteettomasti

ne on otettava pikaisesti käyttöön

on ihan selvä että muuten nämä ongelmat ja kriisit uusiutuvat ja tulee aina uusia ja uusia maita ja myös julkisten talouksien luotettavuus heikkenee

miksi me emme halua hyödyntää niitä voimavaroja joita meillä maaseutu tarjoaa

suomi on kuuluisa siitä että me noudatamme pilkulleen ja vähän vielä enemmän näitä säädöksiä ja toivoisi että se tarttuisi näissä asioissa myöskin muihin euroalueen jäsenmaihin

meillä myös asutaan erittäin paljon jo nyt hyvin varustelluissa rakennustasoltaan täysin vakituisia asuntoja vastaavissa olosuhteissa kesäasunnoilla osa aika asunnoilla loma asunnoilla miksi niitä nyt sitten halutaan nimittää vaikkapa kakkoskodeiksi

vain sillä tavalla me pystymme yhdessä tästä nousemaan ja tämän kriisin kääntämään loppujen lopuksi sitten eduksemme ettei käy niin että me joudumme vielä tässä kesän aikana muihin ja vielä rankempiin toimenpiteisiin

kuitenkaan monen henkilön kohdalla jotka haluaisivat muuttaa vakituiseksi asunnokseen tämän täysin kaikki säädökset täyttävän kotinsa kakkoskotinsa tai ykköskotinsa miten päin vain se ei ole mahdollista

tänään päivällä kun pääministeri ja valtiovarainministeri olivat täällä paikalla he vaativat kuin yhdestä suusta että suomi tarvitsee ratkaisuja

he vaativat että keskusta tuo esille yksityiskohtaisesti kaikki ne sopeutustoimet joita me olemme esittäneet

sen lisäksi he epäilivät vahvasti että keskustan esittämät kasvuajatukset yritysten toimintaedellytysten kohentamisajatukset eivät luo sellaista kasvupotentiaalia mitä erittäin monet asiantuntijat ovat myöskin omissa kannanotoissaan esittäneet ja kaiken kukkuraksi he vaativat rehellisyyttä ja totuudessa pysymistä

samalla kun sitä uudistetaan samalla myöskin vahvistetaan maaseutualueiden maaseutukuntien verotulopohjaa ja sitä että siellä elinkeinotoiminta palvelurakenne pystytään luontevalla tavalla ylläpitämään ja sitä kehittämään

jollei tätä tehdä ihmiset siellä joka tapauksessa asuvat ja sitä ei voi kukaan onneksi määritellä että ei saisi asua mutta pitävät kirjansa jossakin aivan muualla ja maaseutu jää nuolemaan näppejään

herra puhemies

minusta tuosta mietinnöstä käy hyvin selkeästi ilmi koko valiokunnan asenne mikä se on ja mikä pää edellä ajetaan elikkä tuotantoeläinpuoli hyötyeläinpuoli se on aivan selvä asia

hallituksen ohjelmassa on voimakkaat kirjaukset velkasuhteen taittamisesta työllisyyden kohentamisesta uusien työpaikkojen syntymisestä

samoin mitä ihmeellisimpiä perusteita on rakentamisen esteille maaseuduille asetettu

se miksi koko tuohon lakiesitykseen on kirjoitettuna myöskin tämä lemmikkieläinpuoli johtuu tietysti siitä että ne tukevat toinen toisiaan ja jos ei molempia puolia olisi meillä olisi paljon suurempi ongelma eläinlääkäreiden saatavuudesta

kun puhutaan siitä totuudessa pysymisestä ja rehellisyydestä niin kyllä on myös rehellistä kuvata miten hallitus on näissä kyseisissä asioissa onnistunut

herra puhemies

tämän hallituksen aikana on energiaa ja nimenomaan kivihiiltä tuotu enemmän kuin pitkiin pitkiin aikoihin tähän maahan

kun kotieläintiloja on yhä harvemmassa niin työtilaisuudet ovat niin vähäisiä ainakin aika ajoin eläinlääkäreillä että se peruspalkka jää niin pieneksi että ei kerta kaikkiaan ole joka puolelle suomea silloin eläinlääkäriä saatavilla

tämä osaltaan myöskin syö sitä yrittämisen intoa investoinnin intoa jota me maaseudulla myöskin vahvasti näemme

kuitenkin tästäkin asiasta suomalaisesta energiapaletista hallituksen kir jaukset niin ohjelmassaan kuin muissa tavoitteissa ovat olleet erittäin voimakkaita ja vahvoja kotimaisen energian osuuden lisäämiseksi

näitä jarruja pitää saada pois päältä

samoin ei omakotirakentamista estetä sillä että tontti ei ole kevyen liikenteen väylän ympärillä tai ei ole kaava alueella

energiaomavaraisuuden merkittävä lisääminen ilmastovaikutusten pienentäminen kun fossiilisten energialähteiden osuutta pienennetään ja päästötöntä energiantuotantoa lisätään

sitä kautta ne tukevat toinen toisiaan

sillä halutaan myös varmistaa energian riittävyys kaikissa tilanteissa jotta teollisuuden investointihalukkuus suomeen lisääntyisi ja säilyisi ja sitä kautta talouskasvua syntyisi

siksi me tarvitsemme vahvempaa ja tasapainoisempaa aluekehityspolitiikkaa ja keskittämisen selkeästi pienempää osuutta kuin mitä se tämän hallituksen aikana on ollut

ei ole kovin sankarillista se että energiapaletissa nyt sitten ei tehdäkään edelleen heikentäviä asioita ja korjausliikkeitä niin kuin hallitus oli aikaisemmin suunnitellut

jotta kaikki nämä hyvät tavoitteet toteutuisivat paketti on laaja ja se on erittäin vaativa myös lainsäädännön näkökulmasta

arvoisa herra puhemies

puhemies

me tuomme joka tunti tähän maahan yli miljoonalla eurolla energiaa siis joka tunti ja siksi ihmettelen miksi meillä vaihto ja kauppataseesta puhuminen jää yleensäkin talouspoliittisessa keskustelussa niin vähälle kuin se tällä hetkellä jää

jotta tämä tavoite toteutuisi on sen edistämistyön alettava heti

meidän vientikilpailukyvystämme huolehtiminen on ilman muuta oleellisen tärkeä asia mutta yhtä tärkeää on se että me pystymme tekemään ratkaisuja joilla me voimme korvata tuontia kotimaisilla panostuksilla kotimaisilla investoinneilla kotimaisilla raaka aineilla ja kotimaisella osaamisella

siinä ei ole yhtään aikaa tuhlattavana ja siksi on välttämätöntä että jo tämän vuoden puolella niin lisätalousarvioissa kuin myöskin lainsäädäntöteitse me tämän työn liikkeelle laitamme

muuten tämä tavoite ei tule toteutumaan

siihenhän tämä laki ei tuonut minkäänlaisia muutoksia ja siihen asiaan maa ja metsätalousvaliokunta kiinnitti huomiota että ne tekniikat kehittyvät sellaisiksi että vesistöt säilyvät puhtaina ja turvetta voidaan edelleenkin energia sekä muussa käytössä käyttää

siksi on välttämätöntä myöskin pohtia tämän paketin käsittelyjärjestystä jolla varmistetaan se että me pystymme nämä tavoitteet toteuttamaan

meidän ruoantuontimme on jatkuvasti kasvanut ja kasvanut ja tämä on myöskin omalta osaltaan ollut vinouttamassa meidän vaihto ja kauppatasettamme ja tähänkään hallitus ei ole halunnut tehdä uudistuksia ja muutoksia

siksi mielestäni myös se ajatus että me käsittelisimme ydinvoimaratkaisun syksyllä kun meillä on selkeästi tiedossa yksityiskohtaisemmat suuntaviivat uusiutuvien energiantuotantomuotojen edistämisestä on harkitsemisen arvoinen asia

kolmas asia on infra elikkä se mikä meillä on ollut yksi talouskasvun ja kilpailukyvyn merkittävimmistä osatekijöistä vuosikymmenien aikana se että suomessa saavutettavuus on huippuluokkaa

me myöskin viestitämme tällä omalla lausunnollamme että lupien käsittelyä täytyy nopeuttaa ja sujuvoittaa ja huomiota pitää kiinnittää aivan erityisesti lupaprosesseihin ei aina resursseihin

olin pettynyt siihen että seuraava lisätalousarvio ei pidä sisällään esimerkkinä mainitakseni kemera varojen lisäämistä

elikkä sillä syntyy sitä piilovelkaa josta edustaja sipilä täällä erittäin voimakkaasti puhui ja tähänkään ei hallitukselta ratkaisuja löytynyt

täälläkin on monessa puheenvuorossa perätty resursseja lisää

se on nimenomaan yksi yksittäinen selkeä ja välttämätön toimenpide jolla me pystymme metsäenergiaa lisäämään

ne tarvitsee arvioida onko kaikki tehtävä niin monimutkaisella tavalla ja niin aikaa vievällä tavalla itsestään selvätkin asiat kuin tällä hetkellä tehdään

on puhemies erinomaisen hyvä asia että onneksi sentään sote asia ratkesi sillä että keskusta oli aktiivinen ja halusi löytää aidosti ratkaisun yhdessä hallituspuolueiden kanssa ja nyt tuo raami on siltä osin tehty ja sen ympärille nyt sitten rakennetaan sitä varsinaista käytännön työtä

toivottavasti tämä kakkosvaihe nyt sitten tuo tämän mukanaan ja tullessaan elikkä ympäristöluvitusta pitää pikaisesti nopeuttaa

kaiken kaikkiaan uusiutuvien lisääminen merkitsee sitä että se luo omavaraisuutta työllisyyttä ja kaiken lisäksi luontevalla tavalla tekee sitä ympäri maan

kun meillä turvetuotannossa vielä palaan siihen sen verran tällä hetkellä poistuu tuotantoaluetta merkittävästi paljon enemmän kuin mitä uusia tulee myöskin luvituksen ja ympäristölupaviranomaisten luparuuhkiin pitää huomiota kiinnittää ja tuoda toimijoita ja kuntia entistä lähemmäs sitä varsinaista lupakäsittelyä kuin ne tällä hetkellä on esittänyt valiokunnan puheyhteys ja ovat

nyt hallitus on myöskin luvannut että kaikki uusiutuvien energiatuotantomuotojen kehittäminen tulee lain pohjalle toisin kuin viimeksi kun ydinvoimaratkaisuja tehtiin

puhemies

velkasuhteen taittaminen ilman talouskasvua johtaa loputtomaan leikkausten kierteeseen ja sitä me emme halua varmasti kukaan ja siksi ne kasvun eväät pitää meidän pystyä kansallisesti muodostamaan vahvemmiksi kuin ne nyt tällä hetkellä ovat

silloin tavoitteet olivat enemmän ja vähemmän hurskaita toiveita niiden ponsien osalta joita silloin siihen pakettiin rakennettiin ja niin kuin nähtiin ne eivät toteutuneet kuin vasta aivan viimeisinä vuosina muutamien vuosien aikana jolloinka näitä on huomattavan hyvin eteenpäin saatu mutta siinä tuli vuosien vuosien tyhjäkäynti tähän väliin ja nyt näin ei saa tapahtua vaan tämän puolen on lähdettävä välittömästi liikkeelle

meillä on tehty isoja päätöksiä ja suomen asiat menevät hyvään suuntaan näin sanoivat sekä ministeri urpilainen että pääministeri katainen

kuitenkin on niin että vuosikymmeneen jyrkin alamäki on tämän hallituksen aikana meillä edessämme ja saattaa olla että kesällä rinne vielä tästäkin

se merkitsee sitä että me tarvitsemme verotuksellisia uudistuksia niin että uusiutuvilla energiantuotantomuodoilla on edullisemmat verotuksen asteet kuin uusiutumattomilla

vielä se ei ole kovin pitkälle käytännön toimenpiteissä näkynyt mutta jokainen metsäyhtiö vannoo nyt biojalostamoiden nimiin ja mikä parasta noissa jalostamoissa tultaisiin tekemään nykyistä tehokkaammin nimenomaan puusta ja muista uusiutuvista materiaaleista aivan uudenlaisiakin tuotteita mutta ennen kaikkea tuotteita jotka nostavat huomattavasti nykyistä enemmän näiden raaka aineiden jalostusarvoa ja sitä kautta niistä saatavaa taloudellista hyötyä ja sitä tervehdin erittäin suurella tyydytyksellä

vielä lopuksi yksi asia joka täällä oli debatissa jonkun verran esillä mutta haluan siihen vielä palata ja se liittyy siihen että kun sähköenergiaa yhä enemmän suunnataan muun energian tuotannon nykyisten energiatuotantomuotojen kustannuksella merkitsee se sitä että sähkön siirtoon täytyy kiinnittää entistä enemmän huomiota

meidän täytyy varmistaa sähkön saanti kaikkialla suomessa ja jotta sitä varmistetaan se tarvitsee myös uusia linjoja ja nykyisten olemassa olevien linjojen vahvistusta

siksi toivonkin ja en pelkästään toivo vaan edellytän että fingrid ottaa tämän asian huomioon kun se tekee sopimuksia maanomistajien kanssa niin että maanomistajat eivät joudu maksumiehiksi sille että fingrid pomminvarmalla bisneksenteollaan ei maksa kunnollista hintaa sille maa alueelle jonka se linjan alle lunastaa

tämä maa alue on myöskin niille maanomistajille liiketoiminnan väline ja siksi on oikein ja kohtuullista että siitä maksetaan kunnollinen tuottoarvoon perustuva hinta lunastustilanteissa

näin toimitaan jo vaikkapa puolustushallinnon osalta ja siksi on välttämätöntä että myös fingrid tähän asiaan puuttuu ja toimii oikeudenmukaisella tavalla jotta vältytään kiistoilta joita tällä hetkellä on ympäri suomea useampia ja jotta me voimme kaikilla tavoilla varmistaa myöskin sähkön siirron sekä laadun että määrän osalta

herra puhemies

tässä on kysymyksessä eun yhteinen kalastuspolitiikka ja sen pohjalta säädettävä laki kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta

valiokunta toteaa ja katsoo yleisesti että kyseessä on erittäin merkittävä lainsäädännöllinen ja hallinnollinen muutos jonka sovittaminen suomen olosuhteisiin on ongelmallista tämä ei ole ainoastaan haastavaa vaan tämä on kerta kaikkiaan ongelmallista

koska tämä uudistus on valmisteltu pitkälti eun suurten kalastusvaltioiden harjoittaman valtamerikalastuksen lähtökohdista se ei kaikilta osin sovellu suomalaiseen pienimuotoiseen rannikkokalastukseen ja sen valvontaan

kaiken kaikkiaan tarkoitushan tällä on hyvä mutta niin kuin todettua ja valiokunta toteaa lähtökohtaisesti tämä on valtamerisäätelyä ja sen sovittaminen tänne ei ole ihan yksinkertainen eikä helppo asia

jos vaaditaan tiukennuksia ja toisaalta vaaditaan että tähän sopimuskäytäntöön pitää tulla siirtymäaika minusta nämä ovat täysin ristikkäiset vaatimukset

nimenomaan sitähän valiokunta halusi omalla mietinnöllään että sopimukset siirtyvät välittömästi ensi verkkokalastuskieltoajaksi ja siitä alkaen viranomaissopimuksiksi jolloinka ne saavat lainvoiman jolloinka ne antavat mahdollisuuden sanktioihin ja jolloin niiden perusteella on selkeä mahdollisuus myöskin tuoda rikkomukset rangaistusten piiriin

tämä tulee lisäämään byrokratiaa monelta osin vaatimaan lisää henkilötyövuosia valvontaan

tämä vaikeuttaa selkeästi myöskin kalastajien toimintaa ja lisää heidän hallinnollista taakkaansa vaikka eussa ja tietysti myöskin meillä suomessa jäsenmaana on aivan toisenlaiset tarkoitusperät

nyt näyttää tässä vaiheessa siltä että tähän liikenteen budjettiosioon tulee muutoksia eduskunnassa

tämä on suoraan eu sovellettavaa säädöstöä jotenka se on meillä voimaan laitettava elikkä suomi on puun ja kuoren välissä tämän asian osalta

korjausvelka kasvaa meidän alempiasteinen tiestömme kerta kaikkiaan rapautuu

sen on pakko olla paremmassa kunnossa kuin mitä se nyt on ja mitä määrärahoja esitetään muuten ne tavoitteet biotalouden osalta eivät kyllä toteudu

valiokunta pitää erittäin tärkeänä että suhteellisuusperiaatetta sovelletaan aidosti käytännön valvonnassa ja säädöksiä ja seuraamuksia määriteltäessä

siinä mielessä kyllä meidän pitää luottaa viranomaiseen ely keskukseen meidän pitää luottaa ministeriöön tässä asiassa ja siksi tämä on erinomaisen hyvä asia

sieltä katkaistaan rata ja se oli muuten vielä viime metreillä mukana että myöskin se rautatiesilta rakennetaan sinne tämän liikennejärjestelyn yhteydessä nyt se on pois

valiokunta katsoo myös että tämä uusi valvonta ja seurantajärjestelmä on monimutkainen se on vaikeaselkoinen joten mahdollisuus jättää näitä rikkomusmaksuja määräämättä on täysin välttämätöntä kohtuuttomien seurausten estämiseksi

miksi näin

on selvää jos alueen ihmiset kokevat että kiellot estot ja määräykset tulevat heitä kuulematta ylhäältäpäin eivät he varmasti sitoudu siihen sillä tavalla kuin jos he tulevat itse kuulluksi ja pääsevät osallistumaan ja sitoutuvat samalla tarvittaviin toimenpiteisiin

elikkä tämän soveltamisessa valiokunta oli voimakkaasti sitä mieltä että täytyy kyllä käyttää tervettä harkintaa taikka muuten on vaara ylilyönteihin

puhemies

lopuksi valiokunta esittää muutamaa lakimuutosta pykälämuutosta jotka tulevat sekä täsmentämisen tarpeesta jota perustuslakivaliokunta on esittänyt että myöskin sen takia että tästä saataisiin sellainen joka käytännön tasolle soveltuisi niin hyvin kuin tämä nyt ikinä on sovellettavissa

samoin pidän hyvänä sitä että valiokunta niin kuin myös sosiaali ja terveysvaliokunta on esittänyt useampaan otteeseen että nämä invalidien haitta asterajat alentuisivat

nyt kun ministeri risikko on täällä paikalla tähän aikaan illasta mikä on hieno asia meillä on hyvä tilaisuus myöskin kysyä onko nyt vihdoin viimein jossakin aikataulussa etenemässä tämä haitta asteasia ja milloin siinä päästään sille tahtotila asteelle mikä eduskunnassa on myöskin lakiehdotusten osalta

herra puhemies

toinen kysymykseni ministerille koskee maatalouslomitusta ja sitä että hallitusohjelmassa on erinomaiset kirjaukset lomapäivien lisäämisestä mutta ongelmaksi maataloudessa on muodostunut lomittajapula

tämä on valiokunnalta yksimielinen yleiskeskustelun tänään eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön ja mutkaisen lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on mietintö

miten te olette asiaa pohtinut minkälaisia toimenpiteitä pitäisi tehdä

pitäisikö työmarkkinajärjestöille palkkauksen osalta vähän vinkata asiasta vai mitkä olisivat ne keinot jotta lomittajapula hieman heltiäisi nykyisestä

tarvetta sille selkeästi on